mutta näin mielet muuttuvat ja varmasti tämä päätöksentekokin tulee muuttumaan kun kuunnellaan näitä äänenpainoja ja nähdään mihinkä yhteiskunta kehittyy

se että sakonsaajat repivät sakkolapun poliisin läsnä ollessa ei kyllä mielestäni ole mitenkään hyväksyttävää käytöstä

sisäasiainministeriön hallinnonala pitää sisällään laajan toimintakentän

poliisin toiminta rajavartiolaitos pelastustoimi ja hätäkeskukset sekä maahanmuutto kuuluvat tähän toimialueeseen siis sisäasiainministeriön pääluokkaan

siksi sinne onkin katsottu myös tarvittavan lisämäärärahoja ja jo tehtyyn budjettiesitykseen tehtiin lisäyksiä muun muassa rajavartiolaitokseen sekä kriisinhallinnan erikoismateriaalihankintoihin

siinä todetaan että suomen turvapaikkapolitiikkaa koskevat linjaukset ja hakijoille maksettavat korvaukset saatetaan mahdollisimman yhteneviksi pohjoismaiden ja vertailukelpoisten eu maiden kanssa

kuitenkin on muistettava että suomi on ensisijaisesti suomalaisten kotimaa ja heidän kulttuuriperintöään tulee myös kunnioittaa ja noudattaa samoin kuin yleisiä käytäntöjä

otan vielä esiin viime päivien uutisten myötä seuraavan seikan joka koskee poliisin ja koulun yhteistyötä

näinhän lehdistö on kirjoittanut että kouluihin on tilattu pahoinpitelyitä ja oletettavaa on että kun lehdistö tämän näin julkaisee niin uutiset ovat totuuden mukaisia koska hyvän lehtimiestavan mukaanhan asiat on tarkistettu siis uutiset on tarkistettu kahdelta eri taholta

haluan että poliisi herää toimimaan myös kiva koulu hankkeen puitteissa sekä on edelleen opettamassa lapsia ja nuoria kouluissa myös oikean ja väärän erottamisessa sekä tekee kaikkensa ehkäistäkseen väkivaltaa kouluissa

jos ei riitä että kouluissa opettajat vanhemmat ja koululaiset yrittävät pitää yllä turvallista oppimisympäristöä niin poliisin on tultava tueksi opettamaan ja tukemaan yleistä turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa

ei ole uutta että yhteiskunnan levottomuus lisääntyy kun yhteiskuntaluokkien malli pyramidista muuttuu tiimalasiksi

ehkä olisi kuitenkin syytä harkita että lisättäisiin kouluihin kansalaistaito joka on poistettu koulun oppiaineista

arvoisa puhemies

hakolan laajan ja pitkän syvälle luotaavan puheenvuoron kirvoittamana haluan käyttää vielä lyhyen puheenvuoron

en muista mistä lehdestä luin mutta kuitenkin ilmansuunnat mistä huumeet suomeen tulevat ovat pääsääntöisesti etelä ja länsi tarkasti sanottuna lounais suomi

poliisi pyrkii aktiivisesti siihen että koko maahan on laadittu ajanmukaiset ja vahvistetut alueelliset turvallisuussuunnitelmat joissa määritellään konkreettisia toimenpiteitä yleisten paikkojen häiriökäyttäytymisen ja väkivallan vähentämiseksi

jatkossa sivun loppupuolella lukee että halutaan estää jokelan ja kauhujen

toto

eli nämä molemmat tapaukset olivat koulusurmia ja molemmat surmaajat ovat käsitykseni mukaan olleet koulukiusattuja

kyllä poliisin pitää olla hereillä niin koulukiusaamisissa koulusurmissa kuin sisäisessä arjen turvallisuudessa

toisaalta puolustusvälinemarkkinat avautuvat yhä laajemmalle

tämä raportti koski panssaroituja ajoneuvoja

patrian amv on ainut neljännen sukupolven ajoneuvo joka on tuotantoprosessissa

yhteistyö niin kotimaassa kuin eu tasolla on tietenkin elintärkeää ja suomessa on suojatuista ajoneuvoista paljon tieto taitoa ja siksi on ehdottoman tärkeää säilyttää tuotekehitys suunnittelu ja tuotanto suomessa oli sitten yhteistyökumppanit mistä tahansa ja keitä tahansa

ajatellaanpa esimerkiksi kuinka meidän ajoneuvoja käytetään miinanraivausajoneuvoina kambodzassa ja sitten nasu telakuorma autoja kiinassa esimerkiksi

niin näitä nasu telakuorma autoja käytetään kiinassa esimerkiksi vesiministeriön käytössä tulvatilanteissa sekä metsäministeriön käytössä metsäpaloissa

hän on sitä mieltä että paras keino auttaa afganistanilaisia ihmisiä on se että sinne koulutetaan henkilökuntaa turvaamaan demokratiaa mutta ainakin hänen mielestään niin kuin varmasti meidän kaikkien mielestä se on varsin pitkä ja kivinen tie mutta varmasti loppupelissä kaikista inhimillisin

jos katsomme tästä eduskuntatalosta ikkunoista pihalle tuonne rautatieasemalle päin näemme helsingin musiikkitalon rakennelman joka on suojattu pressuilla

samoin helsingin rautatieaseman kellotorni eliel saarisen rakentama torni on suojattu vastaavanlaisella pressulla joka on tosin sitten kuvioitu rakennuksen kaltaiseksi

näitä tarvitaankin jatkossa ja suosittelen lämpimästi harkitsemaan sitä kun nyt näitä hankintoja joudutaan tekemään että niitä voitaisiin hieman nopeuttaa

lisäksi puolustusvoimilla on ollut ajoneuvoja ilman suojaa ja silloin tietenkin kalliit laitteet ruostuvat ja eivät ole asianmukaisesti sijoitettuna

siksi tämmöiset siirrettävät liikuteltavat suojat jotka käyvät myös liikkuville laitteille kuten lentokoneille ja helikoptereille ovat varsin asianmukaisia

ja kyllähän täällä on nopeutettu jo näitä hankintoja niin kuin ministeri päivällä totesi mutta ehkä vielä pitäisi harkita jos me voisimme tässä suhteessa nopeuttaa näitä hankintoja esittämälläni tavalla

haluan vain todeta koska se jäi puheenvuorostani pois että hallituspuolueet katsoivat vielä tärkeäksi lisätä puolustusvoimien toimitiloille lisämäärärahoja korjausavustuksiin

onhan tiedossa kun puolustusvoimilla on paljon hallussaan sanotaan nyt näin käytössä kulunutta ja vanhaa toimitilakantaa niin sinne korjausavustukset tulevat paikalleen

myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö on saanut lisämäärärahoja

haluan myös mainita että ei pelkästään patria ole meillä semmoista kärkiosaamista maailmanlaajuisesti ainakin pohjoismaissa ja katson myös varmasti että ihan euroopan tasolla kenttälääkintämme on kovatasoista

näissä molemmissa olisi aihioita edelleenkin vientiin kehitettäväksi niin patrialla kuin kenttälääkinnän eri sektoreilla

aivan kuten täällä sanottiin ruuan arvonlisäveron alentaminen on ollut hyvä toimenpide ja näkynyt kuitenkin tuotteissa

tätä varsinkin korosti ranskalainen päätoimittaja kirjoituksessaan jota luettiin radion ohjelmassa jota kuuntelin ajaessani kohti kotia lahteen

yhteiskunnan levottomuuteen molempien ääripäiden syrjäytyneiden sekä köyhien sekä toisaalta rikkaiden ja osaavien määrän lisääntymiseen ja keskiluokan häviämiseen

tähän sekä seuraavan hallituk sen haasteelliseen toimintakenttään on jo nyt alettava sopeutua

rajala piti niin hyvän puheenvuoron että täytyy käyttää vielä yksi puheenvuoro koska hän sanoi että ministeri risikko on hoitanut oman sektorinsa hyvin

lisäksi kun näistä veroista puhutaan niin voin sanoa että kotitalousvähennys on ollut tärkeä työllistävä instrumentti eli työllistävä keino ja sitä ei voi tarpeeksi kiittää

mielestäni tämä on hyvä tulos tällaisinaai

yleiskeskusteluun päätynyttä pääluokan